mutta paine ulkomailta on kova ja kun nyt meidän peliyhtiömme jakavat kaiken liikenevän kaikki voittovaransa yhteiskunnalle ulkomaiset yhtiöt tulisivat jollakin lisenssimaksulla ja sitten voitot menisivät ties minne saarille tai mihin tahansa maailmankolkkaan

ikäluokka on yhdessä

tässä on nyt yksi megaluokan esimerkki siitä miten linja muuttuu mitä saadaan aikaan jos ja kun tosissaan yritetään

etenkin kun miehistä niin suuri osa käy armeijan niin ikäluokka on tavallaan viimeisellä rastilla yhtaikaa ja sieltä lähdetään sitten eri puolille kuka minnekin kouluun työhön tai muuta vastaavaa

tämä lopputulos on tietysti ensisijaisesti sopijapuolten ansiota mutta se että siitä tuli näin hyvä on täysin hallituksen ansiota muutenhan olisi sovittu jotakin tätä huonommin

ja silloin kun ikäluokka on yhtenäinen yhdessä siihen voidaan myöskin vaikuttaa ja mitä tulee eräisiin sellaisiin asioihin jotka liittyvät elämänhallintaan lähitulevaisuudessa minä toivoisin että armeija ottaisi tällaisesta kopin

niin kuin täällä on todettu hyvin yksituumaisesti auttamiskynnys on meidän yhteiskunnassamme aivan liian korkea

nyt on huolehdittava siitä että olemme edelleen kilpailukykyisiä että ihmisillä on työtä ja he saavat sellaista palkkaa millä tulevat toimeen ja tämä on kyllä kova haaste

mutta epäilen että ei näin vaalien alla ei ole pahemmin tarjoajia näkynyt

kyllä ne aseenkäsittelytaidotkin varmaan siinä sitten motivoituneesti opitaan ja harjoitellaan jos sellainen myötäkarvainen suhtautuminen ylipäänsä siihen varusmiesaikaan ja siihen koulutukseen saadaan tätä kautta syntymään

oikeudenmukaistahan olisi korvata ensinnäkin kaikki auttamisesta aiheutuneet kustannukset mutta joissakin tapauksissa pitäisi voida harkita jopa rahallista verovapaata palkkiota jos joku on osoittanut erityistä ansiota lähimmäisen auttamisessa

mutta edunsaajien kannalta jos tätä nykytilannetta katsoo täällä on hyvin monia edunsaajatahojen edustajia kun me toimimme erilaisissa järjestöissä jotta voidaan edunsaajien osuudet maksimoida niin pitäisi tavoitella synergiaetuja pitäisi voida saman kurkihirren alla pyörittää näitä asioita koska sillä tavalla jokainen voisi omille edunsaajatahoilleen jakaa maksimaalisen osuuden

onhan meillä elinkeinoelämässä aloitepalkkioita ja erilaisia kannustus ja palkitsemisjärjestelmiä ja tällä inhimillisellä suunnalla jos missä olisi perusteltua joissakin tilanteissa suorastaan palkita ja antaa sellainen signaali että kannattaa auttaa lähimmäistä

katsokaa peiliin hyvät kollegat

nythän tämä on päinvastoin ei löydy silminnäkijöitä ei kukaan ole kuullut eikä nähnyt mitään ja pelätään erilaisia vastuita kun nämä normit ovat niin kuin ovat pelätään että joutuu edesvastuuseen siitä jos on ikään kuin väärin auttanut

toinen edunsaajien kannalta tärkeä ominaisuus on se että rahoitus olisi pitkällä aikavälillä turvattu ja näillä toimijoilla näillä kolmannen sektorin tärkeiksi kuulutetuilla toimijoilla pitäisi olla tulevaisuudenturvaa

näinpäinhän tämän ei pitäisi toimia

ja jos tällaiseen jonkinlaiseen pienehköön palkitsemisjärjestelmään mentäisiin niin kuka meistä uskoo että tämän kaltainen järjestelmä johtaisi jonkinlaiseen spekulaatioon ja jonkinlaiseen väärinkäytökseen että pyritään auttamaan niin maan perusteellisesti jotta saataisiin joitain auttamispalkkioita

parhaitenhan tällainen tulevaisuudenturva rakennettaisiin esimerkiksi sillä tavalla että suomessa olisi yksi toimilupa jota ei kukaan ulkopuolinen taho voisi sillä perusteella kivittää eikä murentaa että täällä nyt on jo kolme toimilupaa

yksi toimilupa hallinnollisena toimena antaisi valtavan paljon suojaa tälle monopolitoiminnalle turvaisi edunsaajien tulevaisuutta

sen vuoksi tällä saralla meillä on paljon vielä tekemistä

ja se kai tässä on se oleellinen asia että voidaan edunsaajien toimintoja rahoittaa miljardiluokkaa olevalla rahoituksella joka on siis ihmisten vapaaehtoista veronmaksua

ei saisi henkilökohtaisten tai organisaatioitten välisten kamppailujen vuoksi tämä lapsi mennä pesuveden mukana

valtion liikenteen turvallisuusvirasto trafi on kilpailuttanut vaihde ja neuvontapalvelunsa viime keväänä

epäilen kuitenkin että tämä on niin herkkä ja iso kysymys että ei ehkä tänä iltana tässä salissa ratkea mutta asetan toiveeni tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin

zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä periaatteesta että jos voitot yksityistetään niin riskitkin olisivat silloin sillä suunnalla eikä niin että tappiot lankeavat veronmaksajien maksettavaksi

aikaikkunan tulisi toki olla pidempään auki

minä uskon kun ministeri sanoi että tämä on uskon asia niihin asiantuntijoihin jotka ovat kyseenalaistaneet hallituksen teoreettiset laskelmat

tämän kilpailutuksen hävisi sodankyläläinen yritys jonka tarjoamiin palveluihin trafi oli oman arvionsa mukaan ollut tyytyväinen viiden vuoden ajan

zyskowicz te olette kuitenkin antanut tukenne monissa tilanteissa tälle politiikalle että juuri niin käy kuin te täällä ette toivo käyvän ja tyypillisin esimerkki on harmaa talous ja talousrikollisuus

nyt tämän kilpailun tuloksena hinnaltaan halvempi tarjous voitti ja aiemmin tehtäviä hoitanut yritys ajautui irtisanomaan noin puolet henkilökunnastaan

poliisipalvelut ovat heikentyneet kaiken aikaa

kysynkin vastaavalta ministeriltä

herra puhemies

miten on mahdollista että valtion virasto hyväksyy vaihtoehdon jossa trafin toimintoja siirretään espanjaan suomalaisten työntekijöiden joutuessa työttömiksi

valtio on luopumassa pysyvästi miljardiluokan verotuotoista ja muista valtion tuloista

kun asiantuntijat ovat ristiriitaisia niin niin kuin sanoin minä uskon vähemmistöön jääneisiin asiantuntijoihin joita olen monia kuullut eri tahoilta

voitteko ministerinä luvata meille että yritätte kääntää hallituksen politiikkaa tähän suuntaan että elvytystoimet olisivat todella väliaikaisia niin kuin tässäkin hallituksen vastaava ministeri erinomaisesti on todistanut

se on vähentänyt resursseja talousrikollisuuden tutkinnasta ja lakkauttanut tutkintaryhmiä ettekä mitenkään osoita mielenkiintoa tätä aihepiiriä kohtaan

tiesikö trafi tilausta tehdessään mihin tämä tarjous käytännössä johtaa

suomen ja kiinan välisiä suhteita puntaroitaessa meistä ja minusta näyttää ja tuntuu siltä että ihmisoikeudet jäävät kauppasuhteitten jalkoihin

mielestäni tämän pitäisi olla omantunnon kysymys ja jokainen meistä saisi äänestää ihan niin miltä tuntuu ja mihin uskoo kun kerran ministeri sanoi että tämä on uskon asia

edustaja kallille toteaisin

viime vaalikaudella teidän johtamanne hallitus päätti luopua partureitten

me olemme sen velkasalkun päällä minkä saimme perinnöksi

se on muutama euro kuukaudessa ja väliportaat ovat vielä vieneet siitä kerman päältä

mutta verojaoston puheenjohtaja joka aloitti tämän keskustelun esittelypuheenvuorolla aloitti sen vähän oudolla tavalla

siitä saattoi saada sen käsityksen että tämä korotus olisi jotenkin sdplle rakas kun hän viittasi puoluesihteeri jungnerin mahdolliseen kostoon

päinvastoin me olemme yrittäneet saada tähän alan toivomaa pientä lykkäystä voimaantulosäännökseen mutta se ei käynyt niin kuin täällä on todistettu ei käynyt muille ja mennään kirjan mukaan sitten

tässä trafin tilanteessa on painotettu ennen kaikkea hintaa laatupuolen tarkkailu on jäänyt vähemmälle

tässä on kyseessä kuitenkin ihmisten oikeusturva ja neuvontapalvelut ja verokysymykset

tämä on aika tärkeätä toimintaa niin että tällaisen ulkoistaminen espanjaan tuntuu kovin oudolta ihan jo ajatellen tätä laatu ja oikeusturvapuoltakin

eihän hankintalaki velvoita ulkoistamaan työtehtäviä ulkomaille se antaa juridisen suojan jos niin tehdään

koen että kuntaliitoksissa investoinneista henkilöstön sopeuttamisesta maankäytöstä kaavoituksesta saatavat hyödyt vaativat useampia vuosia ja luonnonmenetelmällä suomalainen kuntakenttä ei tahdo eheytyä

mitä hallitus aikoo tehdä jotta kilpailuosaaminen tulee nykyistä paremmaksi ja jotta esitetyn kaltaisilta tilanteilta jatkossa vältytään

vai onko peräti niin että kysymyksessä on ennakkopäätös minkä mukaan valtiolla on tarkoitus jatkossakin ryhtyä entistä laajemmin siirtämään palvelujaan ulkomaille

mutta kyllä tässä keskustelussa on kuitenkin syytä katsoa mitalin molemmat puolet jos jonkinlaista taktiikkaa koettaisi laatia miten kohtaamme sen kansainvälisen arvostelun ja paineen jota meihin kohdistuu näissä asioissa puhutaanko prosenteista vai puhutaanko euroista

jos me läpivalaisemme meidän oman budjettimme ja vertaamme kehitysyhteistyömäärärahojen euromääräistä kasvua niin kulmakerroin erittäin jyrkästi kasvava

tätä kunnianhimoista aikataulua olen tässä hämmästellyt

voisiko sanoa että tähän asti on ollut mukava ongelma kun bruttokansantuote on noussut niin valtavasti että kehitysyhteistyömäärärahojen euromääräinen kasvu sen prosenttiosuus ei ole pysynyt näissä tavoitteissa ei ole ylletty

siksi koetan sanoa ihan muutamassa sekunnissa sen että meillähän on herttainen yksimielisyys keskustapuolueen kanssa että ei pakkoliitoksia

ja jotta kaikki nämä ylevät tavoitteet mihin yhdyn edustaja tiilikaisen äsken luettelemassa muodossa voidaan toteuttaa niin hyvät kollegat kaikki ovat olleet yksimielisiä siitä että kuntatalous pitää saada aisoihin ja sillä tavalla järjestykseen jotta on mitä jakaa jotta ne palvelut voidaan turvata

ei niitä tehty ylijäämäisellä budjetilla niitä tehdään alijäämäisellä budjetilla ja velkarahalla

pakko tehdä jotta työllisyyttä voidaan ylläpitää

vielä tähän kansanläheiseen asiaan pari näkökulmaa

ainahan laman aikana tuloerot ovat kaventuneet esimerkiksi pääomatulot pienenevät siihen mittaan

jos katsomme taajamamainontaa niin siellä on tapetoitu milloin minkäkinlaisilla katseenvangitsijoilla autoilijoitten huomiokykyä ja pidän sitä taajamaliikenteen kannalta jossakin määrin liikenneturvallisuutta huonontavana koska se on niin massiivista ja sillä kerta kaikkiaan tullaan melkein autoon sisään

liikenneturvallisuushan paranee jos autoilija huomaa ajoissa missä olisi joku mielekäs tauonpitopaikka

varsinkin tällaisessa pitkien etäisyyksien maassa usein ajetaan turhankin kauan yhtä kyytiä ja silloin liikenneturvallisuus huononee

ammattimaisen liikenteen osaltahan tästä on säädetty oikein lailla mutta henkilöautopuolella näin ei ole

herra puhemies

mitä sitten voisi toivoa taajama alueen ulkopuolella olevilta mainoksilta on että ne olisivat kuitenkin hyvällä maulla tehtyjä ja siistejä ettei niitä yhdistetä roskaamiseen ja näin varmaan sitten asianmukainen yrittäjä toimiikin hänellä on intressi toimia sillä tavalla koska huono epäsiisti mainos ei ole kovin puoleensavetävä

hallitusohjelmaan on kirjattu että nykyistä järjestelmää kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista

mitä sitten tulee siihen kuka maksaa ja kenen tahdon vastaisesti maksellaan tai ei maksella niin ihmisethän voivat myöskin äänestää jaloillaan

jos ammattiyhdistysliike ei toimi jäsenensä haluamalla tavalla viime kädessä voi omia etujaan polkea silläkin lailla että lähtee sitten lätkimään siitä liitosta eikä osallistu sellaiseen

kiinnitän myös huomiota siihen että tulevaisuutta ajatellen arktinen aktiviteetti kasvaa ja meillä on jäänmurtajien rakentamisessa sellaista osaamista että tulevaisuus voisi hyvin rakentua myös sen varaan

laittomasti toimien ulkomaiset yhtiöt markkinoivat pelejään arpajaislain vastaisesti erikoisesti internetissä sosiaalisessa mediassa ja taivaskanavilla yleensä suomen kielellä

no sitten tullaan tähän että jos työnantaja kuuluu johonkin järjestöön niin hän saa kyllä järjestön jäsenmaksun vähentää verotuksessaan ja sitten veronmaksajat maksavat tämän aukon

mutta meille on myös kerrottu että laivanrakentamisessa rahoitusvastuut ovat muuttuneet niin että kun aikaisemmin rakennusaikaisesta rahoituksesta vastasi tilaaja niin rahoitusvastuu on siirtynyt nyt tänne telakkapuolelle eli rakentajalle

totta kai verovähennykset katetaan jotakin kautta

arvoisa ministeri räsänen

onko tämä rahoitusvastuun uusjako syynä siihen että tilaukset karkaavat suomesta muualle vai onko syynä se että varustamo tekee laivoja liian halvalla ja toiminta on kannattamatonta

täällä ed

jacob söderman todisti tämän asian syntyhistorian että jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia sekä että

nyt heidän tarkoituksensa on vain oppositiosta koettaa kaataa hallitusta

sen sijaan täällä on aika vähälle jäänyt se huoli että ehdokasasettelu osoittaa aneemisuutta aika monella suunnalla

edustaja tiilikainen te lähetitte riihikuivaa rahaa kreikalle

sekin on vakava asia